kuititon käteiskauppa tullaan kieltämään palkka pitää panna pankkiin eikä tiskin alta ja monenlaisia muita hankkeita ovat hyvässä ja harmaata

mutta pitää tätäkin raporttia lukea kokonaisuutena ja tehdä siitä sitten tämmöisiä laajempia johtopäätöksiä eikä katsoa vain yhtä asiakohtaa

totta kai me nyt valmistelemme ja katsomme mitä tälle uudistukselle näille esityksille voimme tehdä mutta enempi kysymys on siitä että näitä käytäntöjä pitäisi parantaa ja lähteä siitä että suomessa tarvitaan perheystävällisiä yrityksiä me tarvitsemme turvallista paluuta takaisin perhevapailta työllä ja tämä kysymys on loppuunkäsitelty ja uusi

silloin pitäisi kiinnittää huomiota myös näihin kustannuksiin että ihmiset voivat käydä töissä vähän etäämmällä

mutta selvitetään nyt mikä tämä meidän suomalainen mallimme on mitä kokemuksia ruotsalaisilla on kun tavoite on se että yli kuusikymppisten työllisyysastetta saataisiin nostettua

työntekijöiden turvallisuuden osalta siellä on paljon nyt selvitettävää

hallitusohjelmassa tai työmarkkinajärjestöjen kanssa käytävissä kolmikantaneuvotteluissa koeajan pidentäminen ei ole ollu minä ja yks

yksi näistä toimenpide ehdotuksista on se että parannettaisiin mahdollisuuksia tilintarkastajille raportointiin uusien rikoshavaintojen suhteen

senpä vuoksi valiokunnan linjaus siitä että tarvitaan tutkittua tietoa kauppojen aukioloaikojen vaikutuksesta henkilöstön turvallisuuteen on perusteltu

näissä toimenpide ehdotuksissa ei tällaista perinteistä tasa arvosuvausta konkreettisesti ole sanottu mutta kaikissa tämäntyyppisissä asioissahan meidän pitäisi tämä arvio aina tehdä miten se vaikuttaa miesten ja naisten työmarkkinoihin myös näiden itsensä työllistävien osalta

tämän lisäksi on hyvä sanoa että me tämän ohjelman mukaan teemme heti kahden viikon päästä siitä kun nuori ilmaantuu työttömyyskortistoon työllistämissuunnitelman sille nuorelle nuorta kuunnellen mutta sitä polkua ruvetaan rakentamaan heti eikä ruveta odottamaan sitä kolmea kuukautta että mitäs tapahtuu nuoren elämälle

no ei salli

se liittyy siihen hienoon oivallukseen että siellä on lähdetty jalkatyöhön avattu yrityksien ovia ja sitä kautta haettu avoimia työpaikkoja piilotyöpaikkoja ja siellä työn tarjontaa on merkittävästi lisätty

tämä ajatus on juuri sarjassamme sitä mitä meidän pitää kehittää

kyllä tähän pitäisi löytää ratkaisu

nythän tilintarkastajilla tämä oikeus liittyy siihen että jos on rahanpesulainsäädäntöön liittyviä velvoitteita niitä voidaan ilmoittaa ja raportoida ulospäin mutta ei muita

rahoituksessa meillä olisi ollut tietysti muitakin vaihtoehtoja muun muassa se että työmarkkinaosapuolet olisivat omaa osuuttaan vähän nostaneet mutta siihen ei ollut edellytyksiä ja nämä ratkaisut on tehty

joitain ideoita onkin ja tässä me voimme kaikkikin vedota että tehdään kaikkemme että saadaan nämä ratkaisut mutta emme me voi heidän puolestaan lähteä täällä eduskunnassa sitä pää

sitten hallitushan on erikseen korvamerkinnyt kohdentanut rahoitusta nimenomaan nuorten syrjäytymiseen ja työllisyyden parantamiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden parantamiseen eli se kokonaisvolyymi vastaa meidän oletustamme ensi vuoden työttömyydestä

arvoisa puhemies

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

tämä kysymys on senkin takia nyt ajankohtainen että meillä on tälläkin viikolla ollut aika paljon synkkiä uutisia irtisanomisista mutta myös tavallaan näitten irtisanomisten ulkoistamisesta toiselle yritykselle ja sitten on irtisanottu

me olemme lisänneet työtarjouksien määrää ja nämä meidän hienot virkailijat ovat tämän työn ottaneet vastaan

joka tapauksessa meillä on nyt työryhmä jo istunut tässä tilintarkastuslainsäädännön valmistelussa ja nyt tämä uusi idea joka tuli otetaan tähän jatkovalmisteluun ja lainsäädäntötyötä valmistellaan yhdessä oikeusministeriön kanssa

arvostan kovasti sitä että valiokunta on päätynyt myös tässä poikkeuslupa asiassa siihen että nämä keskitettäisiin yhdenmukaisten käytäntöjen ja linjausten kannalta yhdelle viranomaiselle

tämä tulee monella tapaa selkeyttämään näitä tulkintoja

kaikki nämä kolme linjausta joita valiokunta on esittänyt ovat minusta sellaisia joiden osalta on syytä lähteä nyt jatkotyötä tämän esityksen pohjalta suorittamaan

arvoisa puhemies

vakavin syrjäytymisen muoto suomessa on nuorten ihmisten syrjäytyminen koulutuksesta työstä ja yhteiskunnasta

arvoisa puhemies

pikaisella aikataululla on tarkoitus myös sitten tätä ehdotusta tästä poikkeuslupavalvonnan keskittämisestä yhdelle viranomaiselle lähteä valmistelemaan

suomessa on määräaikaisia työsuhteita eu maihin nähden kohtuullisen paljon ja osa aikaisia kohtuullisen vähän verrattuna moniin muihin maihin ja nämä kasautuvat naisille ja nämä kasautuvat erityisesti julkiselle sektorille

arvoisa puhemies

työurasopimuksessahan sovittiin että työttömyysturvaputken ikärajaa vuodella nostetaan mutta samalla sovittiin että kukaan ei putoa mustaan aukkoon

arvoisa puhemies

verkkokaupan laajentuminen on ilmiö joka vaikuttaa kauppoihin ja voi sanoa että olisivatkohan suomalaiset kauppaketjut jääneet vähän lähtökuoppiin tässä verkkokaupan kehittämisessä maailmanlaajuisesti ajateltuna ja tässä täytyy tehdä paljon töitä

vuorotteluvapaa on sillä tavalla hieno järjestelmä että se tarjoaa suvantovaiheen työuralle ja tarjoaa sitten siihen sijaisuuteen työttömälle paikan ja sitä käytetään niin kuin täällä edustaja totesi jaksamiseen koulutukseen ja työ ja perhe elämän yhteensovittamiseen

minusta meidän pitäisi ilman muuta miettiä mitä me voimme myös lainsäädäntöteitse tässä asiassa tehdä ettei tule semmoista makua että ikään kuin ulkoistetaan toiselle ja sitten irtisanotaan

kiitän lämpimästi tästä hyvin asiallisesta ja asiantuntevasta ja hyvin paneutuneesta keskustelusta koskien kauppojen aukioloaikojen vaikutuksia niin yrittäjien kuin siellä työskentelevien ihmisten kuten myös kuluttajien asemaan

siellähän on tehty paljon nyt tämmöisen ketjuttamisen ja pyörittämisen pyörittämiseksi ja tässä mielessä myös tässä toimenpide ehdotuksessa joka seuraa tästä raportista on kohta jossa myös arvioidaan määräaikaisessa työsuhteessa olevien ihmisten etujen parantaminen

arvoisa puhemies

osa aikatyön suurin käyttäjäryhmä suomessa on opiskelijat eli opiskelua ja osa aikatyötä yhdistetään

yleisesti ottaen nyt on heikentynyt palvelusektorin ja kaupan työllisyys joka on ollut tähän asti erittäin hyvä ja se liittyy tietysti siihen että ihmisten ostovoima on varsin niukkaa ja sitten myös varovaisuus ostaa kulutustavaroita on lisääntynyt

tässä mielessä meillä tämä työttömyysturvaputki niin paljon kuin sitä moititaankin miettikää nyt tilanteita joissa sanotaan satoja ihmisiä irti on nyt kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se että ihmiset joutuvat vain toimeentuloturvan varaan

arvoisa puhemies

mutta mihin toimenpiteisiin tässä päädytään se jää sitten näitten jatkoneuvottelujen varaan mutta edustajan esittämä huoli on hyvin perusteltu ja tärkeä

sitten meillä on myöskin tässä palkkatyön ja yrittäjän välimaastossa näitä itsensä työllistäjiä yksinyrittäjiä ja niiden kannalta ehkä se iso pulma on tänä päivänä se että näiltä ihmisiltä puuttuu eläke ja sosiaaliturva ei ole sitä perustaa jolle heidän turvansa rakennetaan

mitä tulee sitten aukioloaikoihin niin joulukuussahan viime vuoden puolella eduskunta sai hallitukselta selonteon kauppojen aukioloajoista ja eduskunta käsitteli sitä tosi hienosti ja rakentavasti ja käsitteli sitä asiakkaiden kuluttajien ja työntekijöiden kannalta ja teki kolme ehdotusta tai päätöspontta jotka nyt hallitus on toimeenpannut

arvoisa puhemies

täällä puheenvuorossa tuotiin esille se että meillä on myös tässä vähittäistavarakaupassa varsin keskittyneet markkinat joita nyt on sitten ajatus jollain tavalla katsoa että siellä tämmöiset kilpailun reilut pelisäännöt voisivat paremmin toimia

arvoisa puhemies

nythän myös tutkittiin työnantajien arvostusta te toimistojen palvelujen suhteen ja ne saivat yllättävän hyvät arvosanat

tässä on aika tärkeitä uudistuksia

jaamme varmasti tässä salissa laajasti sen näkemyksen että kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen kattavasti on tärkeä asia niin talouden työllisyyden kuin meidän selviytymisemmekin kannalta ja nyt tämä suma liittoneuvotteluissa on lähtenyt hyvin purkautumaan ja on toivoa siitä että päästään maaliin monestakin syystä johtuen myös työllisyyssyistä

tämä kokeilu perustuu laajaan kumppanuuteen eri toimijoiden kesken ja sen aikana voidaan kokeilla erilaisia tapoja saada hyviä tuloksia aikaan

tämäkin pitää nähdä että ihmisten pitäisi tulla toimeen sillä osa aikatyöllä ja kaikki ihmiset eivät tule toimeen sillä osa aikatyöllä joutuvat olemaan useamman työn sankareita jotta voi ylimalkaan tulla toimeen

nämä ympäristö ja sosiaaliset näkökohdat vahvistuvat muun muassa sillä tavalla otan vain yhden esimerkin että voidaan rajata myöskin yrityksiin hankinnat jotka tarjoavat vammaisille tai pitkäaikaistyöttömille työtä ja on monia muitakin asioita

ministeri risikon kanssa olemme nyt kovasti miettineet mitä me voisimme tehdä näiden itsensä työllistäjien sosiaali ja eläketurvan rakentamiseksi tässä maassa toisena asiana

mutta osa aikatyön ja opiskelun yhdistäminen on ihan tärkeä muoto ja se on suurin osa aikatyön käyttäjämuoto tänä päivänä suomessa

tämä kuopion pohjois savon malli on sellainen mitä me olemme nyt levittämässä koko maahan eli nämä te toimiston virkailijat jalkautuvat lähtevät yrityksiin hakevat sieltä työpaikkoja

haaste meillä on vain se että me voimme ottaa vain joku kymmenkunta tai sitä luokkaa kuntia tähän mukaan ja valintoja joudutaan tekemään

mutta varmaan rakentavalla tavalla voisi miettiä sisällöllisesti sitä olisiko niin että sitä joka käyttää tämän ajan itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen kannustettaisiin enempi myös näissä korvauksissa

mutta minä toivon ja uskon että kun tämä ratkaisu saadaan maaliin niin tässäkin salissa me osaisimme arvostaa sitä vastuuta jota sopimusyhteiskunta on ottanut koska tämä on onnistuessaan tämän hallituskauden merkittävin talous ja työllisyyspoliittinen toimi

miten

pk yritysten kohdalla tullaan tekemään sellaisia ehdotuksia jotka johtaisivat siihen että hankkija joutuu perustelemaan miksi jotain hankintaa ei ole pilkottu niin että pk yrittäjätkin pääsevät siihen mukaan mikä on hirveän tärkeä asia myöskin meille

toinen liittyi siihen että poikkeusluvat joita annetaan kauppojen aukioloaikoihin ovat olleet vähän kirjavia ja nyt ne yhtenäistetään niin että lapin avi keskus on se paikka josta nämä poikkeusluvat annetaan jotta käytäntö on yhtenäinen ja se annetaan vähän laajemmalle pohjalle eikä vain kauppakohtaisesti

se on totta että tässä selonteossa on kuunneltu niitä toimijoita jotka kaupan alalla yrittäjinä toimivat järjestäjinä mutta myös työntekijöinä mutta ei pelkästään

niin kuin tässä eri vaiheissa on tullut korostettua ehkä kuitenkaan ne välittömät työttömyysriskit eivät ole niin suuria kuin nämä luvut

ja sitten lisätään sähköisiä palveluja

kun omalle vastuulle kuuluvat huoltovarmuuskeskuksen asiat ministeriössä niin halusin vain todeta että siitä on aika tarkka lainsäädäntö mitä huoltovarmuuskeskus voi tehdä ja mihin se voi osoittaa tässä tapauksessa myöskin viljavarantoja joita sillä toki on siemenviljan osalta ja tätä lainsäädäntöä on tässä haluttu noudattaa

onhan tässä koottu paljon tutkimus ja muuta tietoa joka on näistä toimijoista riippumatonta ja näin pitää ollakin

meidän mielestämme tämä vain osoittaa sitä että tämmöistä yhteisvastuuta pitkittyvästä työttömyydestä ollaan valmiita kantamaan

tällä on tietysti vaikutus työllisyysasteen tavoittamiseen ja työllisyydenkin parantamiseen että meillä tämä ikärakenne jyllää tällä tavalla

kaikissa pätkittyvissä työsuhteissa olisi hyvä lähtökohta että ne liittyvät ihmisen elämäntilanteeseen ne ovat vapaaehtoinen valinta ja tätäkin on paljon osa aikaistyössä niin kuin voi olla tässä itsensä työllistämisessä tai jopa määräaikaisissakin työsuhteissa joita tarvitaan muun muassa sijaisuuksien suhteen

vaikka nämä ihmiset ovat ahtaalla onneksi siellä ei ole väkeä irtisanottu eikä lomautettu niin kyllä me kuitenkin tälläkin joukolla erittäin hyvää tulosta tulemme saamaan

sen takia sitä kaivosta pitää nyt pyörittää ympäristösyistä ja muistakin syistä johtuen mikä on tietysti hyvä asia myös sen työllisyyden kannalta

tässä on kuitenkin hyvä läpivalaisu siitä mikä meidän vähittäistavarakaupan tilanne on koskien aukioloaikoja ja työntekijän ja yrittäjän asemaa

arvoisa puhemies

muita ehdotuksia meillä ei ole ja silloin se selontekokin kertoi siitä että kokemuksia näistä nykyisistä aukioloajoista joita on laajennettu on siinä määrin vähän että ei kannata tehdä vielä uusia johtopäätöksiä

toinen johtopäätös tähän saakka voisi olla se jonka mielellään tekisi että nyt ei ole ehkä vielä kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen hätiköityjen johtopäätösten aika lainsäädännön mihinkään isompaan muutokseen vaan nyt on hyvä seurata näitä epäkohtia joita tässä on ja tehdä sitten tarvittavia korjausliikkeitä myöhemmin niin että tämän lainsäädännön kanssa on hyvä elää

sen pohjalta on järkevää sitten uudistaa kansallinen hankintalaki

sitten meillä on valitettavasti tätä vähän pakkoyrittäjyyttä ja sitten meillä on paljon esimerkiksi osa aikatyöntekijöitä jotka haluaisivat tehdä enemmän työtunteja tullakseen ylimalkaan toimeen lisätunteja mutta joutuvat olosuhteiden pakosta vain tekemään osa aikatyötä

arvoisa puhemies

olli rehn on minusta hyvin vastuullisesti hoitanut tätä talvivaara asiaa

kun tämä tulee äkillisen rakennemuutoksen alueeksi se parantaa investointiedellytyksiä jotka mahdollistavat jo olemassa olevien yrityksien laajentumista tai uusien yritysten perustamista ja tukee niitä toimenpiteitä

meidän pitää odottaa niitä eu säädöksiä jotta ne voidaan siirtää sitten tähän kansalliseen omaan lainsäädäntöön mutta tämä työ on tällä erää loppuunkäsitelty ja näin kysyy kuntien päättäjiään silittää tekeillä

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja sasi sanoi tämän maan kannalta on ollut tosi tärkeätä että lähes kahta miljoonaa palkansaajaa koskeva kasvu ja työllisyyssopimus on saatu aikaan lähes kolmeksi vuodeksi

tähän kysymykseen joka oli hyvin aiheellinen

siis kun puhutaan kotouttamisesta laadukkaalla tavalla niin se tarkoittaa sitä että kotoutettujen täytyy saada niitä palveluja molemmilla äidinkielillä niin halutessaan

hallitushan on tehnyt toimenpiteitä jotka kannustavat työntekijöitä etsimään hakemaan ja ottamaan vastaan työtä vähän sen oman talousalueen ja työssäkäyntialueen ulkopuoleltakin

siitä jätettiin ulos tämmöinen torimyynti jossa on ehkä hirveän vaikea kuitenkaan sitä asiaa valvoa

sitten jonkun elämäntilanteeseen sopii hyvin osa aikatyö ja siinä työsuhteessa haluaa olla tyytyväinen ja nämä pitää osata erottaa

kun tämä heijastuu myöskin siellä alalla tehtyihin työehtosopimuksiin niin muutokset ovat aika isoja sitten kun lähdetään tästä näitä asioita muuttamaan